nimittäin tämäkin momentti merkitsee sitä että sitä ei voida riittävän joustavasti ja tehokkaasti käyttää koska kyseessä on kiinteä määräraha jota ei saa ylittää eikä siirtää käytettäväksi varainhoitovuoden jälkeen

pohjoismaiden neuvoston suomen valtuuskunnan järjestäytymiskokous pidetään tiistaina neljästoista kuudetta kello neljätoista viisitoista kokoushuoneessa ei neljä neljä

tässä yhteydessä myöskin katsotaan onko ilmoitus tehty ja jos ei ole silloin asetetaan uhkasakko ja tuo uhkasakko voidaan toistaa vaikka kuinka monta kertaa siihen asti kunnes ilmoitus on tehty

ensimmäinen asia perustuslakivaliokunnan mietinnössä joka on olennainen josta puheenjohtaja sasi jo hiukan mainitsi on kysymys siitä että oikeusasiamies paunio puhuu ongelmista joihin esimerkiksi oikeusasiamiehet ovat kiinnittäneet huomiota kerta toisensa jälkeen kertomuksissaan ja ratkaisuissaan ja jotka eivät näytä korjaantuvan

nämä kohdentuvat meriteollisuuden toimenpideohjelmaan laivanrakennuksen innovaatiotukeen sekä kansainvälistymisavustuksiin

täytyy sanoa että jos suomen eduskunta tai jokin muu euromaan parlamentti ei hyväksy tätä sopimusta olemme aivan uudessa tilanteessa joka helposti saattaisi laukaista sen että joutuisimme todellakin vakavaan talouskriisiin

kuitenkin mitä voimaantulosäännökseen tulee tältä osin perustuslakivaliokunnassa professori hiden esitti tiettyä täsmennystä että kun tätä lakia joka nyt hyväksytään säädetään takautuvasti se kohdistuu pelkästään niihin toimenpiteisiin jotka aikaisemman lain perusteella jo on tehty ja joihinka tämä uusikin laki myöskin sitten ulottaa soveltamisalansa

sen lisäksi tarkastusvirasto tarkastaa ilmoituksen oikeellisuuden eli sen kun katsotaan paljonko kuluja on ollut että on riittävä määrä myöskin sitten rahoitusta tuolle kampanjalle

hän on kiinnittänyt erityisesti huomiota siihen että on käytetty niin sanottua eriyttämisperiaatetta presidentinvaalikampanjassa jolloin kyseessä on ollut keskustapuolueen kampanja eikä hänen henkilökohtainen kampanjansa

keskeisenä tavoitteena on ollut eduskunnan ja sille vastuunalaisen valtioneuvoston roolin korostaminen suhteessa tasavallan presidenttiin

nyt on äärimmäisen tärkeätä pitää huolta siitä että nuo kaksi tui alusta kun ne rakennetaan ovat kannattavia ja että myöskin yhteiskunnan panostuksen avulla voidaan pitää huolta siitä että telakkateollisuus suomessa säilyy

perustuslakivaliokunta katsoi että näin voidaan tehdä mutta katsoi että projektia on kuitenkin syytä jatkaa ja antaa siitä selvitys eduskunnalle

eduskunnan valtiovarainvaliokunta pyysi joulukuussa valtiovarainministeriöltä että se selventäisi ervvtä koskevaa hallituksen esitystä ja toimintasääntöjä ja myöskin tarvittaessa täsmentäisi säännöksiä

meillä ei ole ollut taloudellista kasvua lainkaan kolmen vuoden aikana suomen vienti on supistunut merkittävästi meillä on teollisuudessa merkittävä rakennemuutos ja valtio velkaantuu kovalla vauhdilla

valiokunta on erityisen tyytyväinen siihen että hallitus on nopeasti reagoinut poikkeukselliseen tilanteeseen sanktioiden johdosta ja tiedämme sen että tilanne on kaikkein vaikein juuri investointeja tehneillä maitotiloilla

myöskin siitä syystä sitä jää käyttämättä että koska sitä ei saa ylittää niin loppuvaiheessa vuotta riskejä tältä osin välttämättä ei voida ottaa

tällainen järjestelmä ei ole yhtä alueellinen vaan se perustuu siihen että on tietty työssäkäyntialue jonka keskipiste on yksi suurempi kaupunki jonka ympärillä on tietty maakunta

jos on epäiltävissä että kaikki ei ole kohdallaan voidaan myöskin pyytää tarkempia selvityksiä ja myöskin vaalitili voidaan pyytää josta pitäisi käydä ilmi se millä tavalla kampanjarahoitus kaiken kaikkiaan on tapahtunut

tällä on kuitenkin pidetty suomessa yllä kotimaista kysyntää erittäin vahvasti ja sillä on myöskin pidetty yllä työllisyyttä mutta tämä on nyt tämä sama samanaikaisesti myöskin meidän vaihtotaseemme on kääntynyt alijäämäiseksi ja tällä hetkellä suomi nettovelkaantuu ulkomaille

kuitenkin olennaista ja tärkeätä on muistaa se että evm on olennaisesti parempi mekanismi kuin väliaikainen vakausväline ervv

tästä syystä arvoisa puhemies valtiovarainvaliokunta katsookin että jatkossa tulisi selvittää tarve ja mahdollisuudet määrärahan käytön joustavoittamiseen esimerkiksi ottamalla käyttöön niin sanottu siirtomääräraha

tätä kasvuongelmaa meillä on pyritty ratkaisemaan elvytyksellä

mitä valiokunta toivoo ja pitää tärkeänä on se että käytettäisiin kansallisen tuen lisäksi myöskin markkinahäiriöitä tasoittavia eun toimenpiteitä kuten julkista interventiovarastointia yksityisen varastoinnin tukea ja vientitukia sekä elintarvikkeiden menekin edistämistä kolmansien maiden markkinoilla

eli kyse on pelkästään yksinkertaisesta teknisestä tarkistuksesta jolla selvästi täsmennetään sitä alaa miltä osin tätä lakia sovelletaan takautuvasti

valiokunta todella esittää oikeusasiamiehen harkittavaksi että kertomukseen vaikka myös kanslerin kertomukseen tulisi vuosittain valiokunnan näkemyksen mukaan ottaa erityinen listaus niistä valvonnassa ilmenneistä toistuvista ongelmista joihin ei ole hallinnossa kiinnitetty riittävää huomiota

tältä osin kriisin hallinta tulee tapahtumaan pienemmin kustannuksin ja suomelle paremmilla vakuuksilla sitä kautta että maksamme pääoman ja tuo rahoituslaitos ottaa tuon pääoman perusteella sitten lainaa omalta osaltaan ja tätä kautta riskit ovat kaiken kaikkiaan pienempiä

hän on myöskin edelleen todennut että hän ei ole pyrkinyt vaikuttamaan päätöksenteon sisältöön ja kaiken kaikkiaan päätöksenteko raha automaattiyhdistyksen avustusten jaossa on rutiinitoimenpide ja päätöksentekotilanteessa ei harkintaa käytetä

kuitenkin tästä huolimatta täytyy sanoa että kansalaisuudella on merkittävä asema kansalaisen ja valtion välisessä tunnetilassa

asian eduskuntakäsittelyllä on erittäin suuri kiire ja valitettavasti perustuslakivaliokunnalla ei ollut aikaa riittävästi perehtyä tähän esitykseen siitä syystä että on haluttu että esitys astuu voimaan jo seuraavissa europarlamenttivaaleissa tosin vain osin lähinnä menettelytavallisilta osiltaan

mutta kun tällainen selvitys tehdään siinä on arvioitava miten määrärahan joustavalla käytöllä voitaisiin myöskin tehostaa määrärahan käyttöä niin että se määräraha joka käytetään käytetään mahdollisimman tehokkaasti siihen tarkoitukseen mihinkä se on myönnetty

tärkeää kuitenkin tässä tilanteessa on se että pyritään tasapainottamistoimenpiteisiin mutta samalla pyritään siihen että meillä on kasvua tukevia toimenpiteitä

totuus on se että suomen talous ei voi pitkään perustua velkaantumiseen vaan tuo kehitys on käännettävä jossakin vaiheessa ja hallituksella on selkeä tavoite kääntää valtiontalouden velka ja sen suhde kokonaistuotantoon laskuun vaalikauden loppuun mennessä

myöskin olennaista oli se että hallitusohjelmaa kirjoitettaessa lähdettiin siitä että puolivälitarkastelu on erittäin tärkeä vaihe hallituksen elämässä koska jos taloudelliset ennusteet eivät toteudu siinä tuota talouspolitiikan linjaa voidaan täsmentää ja tarkastaa

yksi keskeinen seikka on tuo ennakollinen tuki

tältä osin voidaan pitää tärkeänä sitä että kansalainen joka aikoo pysyvästi asua suomessa voi saada kansalaisuuden koska uskomme että se vahvistaa tämän henkilön lojaliteettia suomea kohtaan ja myöskin kiinnostusta suomessa tapahtuvaan poliittiseen ja muuhun päätöksentekoon

huolestuttavaa on se että kun velanoton pitäisi laskea systemaattisesti koko ajan niin tämän hallituksen toimikautena velanotto kaikesta huolimatta lisääntyy

ja tietysti täytyy sanoa että aina jos halutaan pääomaa korottaa tai lisäosuuksia maksaa niin tältä osin olennaista on se että tarvitaan yksimielisyys päätöksenteossa

olemme kuulleet asiantuntijoita ja olemme myöskin järjestäneet tässä asiassa julkisen kuulemisen jossa varsin paljon kritiikkiä kohdistettiin hallituksen esitykseen

näillä saatteilla valtiovarainvaliokunta jättää tämän mietintönsä eduskunnan käsiteltäväksi

herra puhemies

tarkoitus on se että syksyllä tätä tarkastustoimintaa pohtiva työryhmä tekee jatkoesityksen puoluerahoituksen osalta ja tässä yhteydessä voidaan myöskin sitten arvioida uudistusta vielä kokonaisuutena kaiken kaikkiaan

tähän hallituksen esitykseen sääntöjen mukaisesti kuuluvat myöskin arviot tulokertymistä ja voidaan jälleen todeta että tuloveron tuotto on suurempi kuin aiemmin on ennustettu myöskin arvonlisäveron tuotto on korkeampi kuin aiemmin on ennustettu

muutamat oikeusasiamiehet maailmalla pitävät kertomuksissa tällaista mustaa listaa jonka tapauksiin sitten valiokunta voi puuttua ja kysyä asianomaiselta ministeriltä tai viranomaiselta miksi tätä ei ole korjattu

lähtökohta on se että maille joissa talouden perustekijät ovat kunnossa julkinen velka on kestävällä uralla vaihtotaseen alijäämä on hallinnassa ja pankkisektori on vakavarainen näiden neljän edellytyksen täytyy täyttyä voidaan antaa tällaista ennakollista tukea jos on tilapäisiä häiriöitä ja se on toki ilman muuta tarkoituksenmukaista

käytäntö johdonmukaisesti takauksien antamisessa suomessa on ollut se että ta kaus annetaan aina pääomamäärälle mutta sen lisäksi tulevat takauksen kulut ja korot ja niitä ei erikseen arvioida itse varsinaisessa pykälässä säännöksessä mutta tässä nyt halutaan koska sana korko oli jäänyt aikaisemmasta esityksestä pois selventää vielä tältä osin

tuon puolivälitarkastelun jälkeen kehysriihessä hallitus panosti olennaisesti nimenomaan kasvuun ja tässä keskeinen elementti oli yritysverotuksen keventäminen jolla uskotaan lisättävän investointeja yritysten toimesta ja sillä tavalla kasvua

tasavallan presidentti niinistö on aina sanonut että ei pidä vain puhua vaan pitää itse näyttää esimerkkiä ja aivan harvinaisella tavalla suomalaisessa yhteiskunnassa tasavallan presidentti näyttää nyt meille esimerkkiä siitä kuinka tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa pitää olla vastuullinen

meillä on voimakas talouden rakennemuutos joka tarkoittaa sitä että elektroniikkateollisuudessa on selkeää supistumista mutta myöskin paperin tuotanto on vähenemässä

kiitos

valtionvelka onkin kasvanut

olennaista on myöskin tässä yhteydessä ollut se että suomen puolueiden ja ehdokkaiden vaalirahoitusta on arvioinut niin sanottu greco niminen euroopan neuvoston yhteydessä toimiva elin eli group of statets against corruption

se yleensä johtaa siihen pitkän päälle että viranomaiset ja ministerit yrittävät pysyä poissa listalta ja korjaavat nämä asiat

kun suomesta tuli ensin etan jäsen ja sen jälkeen euroopan unionin jäsen siinä yhteydessä unionia koskeva päätöksenteko annettiin nimenomaan valtioneuvostolle

ryhmä liikemiehiä mitä ilmeisimmin pyrki ostamaan poliittista vaikutusvaltaa itselleen

sen lisäksi valiokunta korostaa sitä että mitä tulee raiteiden sähköistykseen on tärkeätä että tehtäisiin päätöksiä tältä osin jotta tiedettäisiin hyvissä ajoin tarvitseeko valtionrautatiet vr uusia sähkövetureita vai joudutaanko hankkimaan sittenkin vielä dieselvetureita joita voidaan käyttää näillä muilla alueilla

ja mitä tulee ensinnäkin kielitaitoedellytyksen osoittamiseen niin tältä osin lähtökohtana on se että täytyy osoittaa joko suomen tai ruotsin kielen suullinen taito

toinen seikka on se että voidaan antaa lainaa ervvltä jäsenmaille rahoituslaitosten pääomittamiseksi

tämän jälkeen budjettiriihessä hallitus on tehnyt merkittävän päätöksen rakennepaketista jossa oikeastaan ensimmäistä kertaa kattavasti kiinnitetään huomiota kuntatalouden ongelmiin ja kuntatalouden haltuun saattamiseen

ne ovat erittäin tärkeitä koska on pelättävissä näissä olosuhteissa että veroja pyritään välttämään

he kattavasti rahoittivat eri vaalikampanjoita ja tämä rahoitus ei tullut julkisuuteen mikä ehkä jossain määrin kertoo tuon rahoituksen luonteesta

myöskin silloin kun meillä on laskusuhdanne arvioidaan liian varovaisesti eikä tehdä niin suuria muutoksia alaspäin kuin olisi tarpeen

kansainvälinen talouskehitys on ollut meille vaikea ja viimeisimpänä on ukrainan kriisi joka vähentää nimenomaan kysyntää venäjällä ja matkailua suomessa venäjältä

greco itsekin satun olemaan euroopan neuvoston edustaja grecossa totesi että meillä on selkeitä puutteita ja yksi pahimpia ongelmia oli se että oikeusministeriö tarkastaa eli poliittisesti vastuunalainen tarkastaa nuo ilmoitukset

olennaista lisäbudjetissa on se että sillä pyritään edistämään työllisyyttä ja taloudellista kasvua ja siitä syystä rahoja kohdistetaan perusväylänpitoon finavian pääomittamiseen sekä rakennusten korjaushankkeisiin

arvoisa puhemies

olennaista meidän järjestelyllemme on se että suhteellisuus toteutuu se toteutuu vaalipiirikohtaisesti ja myöskin meillä on alueellinen edustavuus eli edustajat valitaan alueelta

kun olemme puhuneet siitä että tasavallan presidentin pitää olla yhteiskunnan moraalinen johtaja tämä osoittaa sitä että presidentti todella voi olla moraalinen johtaja ja tämän roolin presidentti sauli niinistö on ottanut

arvoisa puhemies

tämä on tietysti tärkeätä jotta meille ei synny rahoitusmarkkinatilannetta joka olisi katastrofaalinen

riskinä tässä kaikessa on se että jos korkotaso nousee normaalitasolle ja jos meihin kohdistuu riskejä luottoluokituksen osalta voimme joutua jonkin tyyppiseen velkaloukkuun mikä on taloudellisesti erittäin haastava ja vaikea tilanne

mutta on tärkeätä että hallitus edelleen jatkossa selvittää vuosittain eduskunnalle uudistuksen etenemistä siihen asti kunnes hallituksen esitys eduskunnalle on annettu

on keskusteltu paljon elvytyksestä ja valtiovarainvaliokunta järjesti kuulemisen jossa kuultiin suomen parhaita asiantuntijoita ja asiantuntijoitten viesti oli tässä suhteessa suhteellisen selkeä

mutta pitää kaiken kaikkiaan muistaa se että velkaantuminen ei voi jatkua ja mitä pitempään tuo velkaantuminen jatkuu sitä vaikeammaksi ratkaisut myöhemmin käyvät ja sitä vaikeampia ja radikaalimpia tasapainottamistoimenpiteitä sitten tarvitaan myöhemmin

kun meillä on suomessa elinkustannuksiin nähden mitoitettu sosiaaliturva niin tietysti silloin jos muutetaan pois suomesta useimmiten viroon mutta myös intiaan tai indonesiaan voi kysyä onko perusteltua että maksetaan samansuuruinen sosiaaliturvan taso näihin maihin koska kustannukset ovat olennaisesti alhaisempia

toinen asia joka mainitaan kertomuksessa hyvinkin voimakkaasti on kysymys siitä että valiokunta on hyvin tyytyväinen siihen että nämä käsittelyajat lyhentyvät ja toivoo että sitä voitaisiin vielä jatkaa

nämä ovat erittäin tärkeitä mikäli ajatellaan suomen luottoluokitusta ja on huomattavakin että viime torstaina suomen pankki julkaisi selvityksen jossa lähdetään siitä että jos tuo rakennepaketti pannaan täysimääräisesti ja viipymättä täytäntöön niin tuo kestävyysvaje voidaan kuitata umpeen mutta tämä edellyttää sitä että hallitus toimii niitten päivämäärien mukaisesti mitä tuossa rakennepaketin jatkopaketissa on ilmaistu ja että konkreettiset hallituksen esitykset tuodaan eduskuntaan ja että ne pannaan mahdollisimman pikaisesti täytäntöön

nyt tehtävä annetaan valtiontalouden tarkastusvirastolle ja tietysti sen kytkentä eduskuntaan on jossain määrin ongelmallinen mutta äärimmäisen tärkeätä on se että tuossa työssä pidetään huolta siitä että tarkastusvirasto voi toimia hyvin itsenäisesti tuossa tarkastustyössään

mitä tulee sitten tähän ehdotettuun järjestelmään niin täytyy todeta se että tämä esitys jota hallitus esittää toteuttaa niitä tavoitteita joita perustuslakivaliokunta on vaatinut eli parempaa suhteellisuutta

omistajien kukkaroilla täytyy käydä ensimmäiseksi seuraavaksi vastuu on kyseisellä valtiolla eli valtion pitää pääomittaa tuota pankkia ja jos valtiolla ei ole riittäviä resursseja pankkien pääomittamiseen tässä tilanteessa voidaan kääntyä tämän väliaikaisen vakausvälineen puoleen

ensin rakenteelliset uudistukset eli talous kuntoon ja kun se on tehty niin sen jälkeen on mahdollisuus siihen että taloutta voidaan myöskin elvyttää

talouspolitiikan uskottavuus onkin tällä hetkellä erittäin pitkälti valtiontalouden kehysten varassa ja se merkitsee sitä että on äärimmäisen tärkeätä että hallitus ja eduskunta noudattavat näitä kehyksiä

tietysti tässä yhteydessä henkilökohtaisesti toivon että siinä erityistä huomiota kiinnitetään niin traditioihin joita meillä vaalijärjestelmässä suomessa on ollut ja vaalijärjestelmän selkeyteen jotta jokainen kansalainen ymmärtää millä tavalla prosessi tapahtuu ja mikä tuon prosessin lopputulos on

työllisyyttä on ajateltu tätä lisäbudjettia rakennettaessa ja lisää rahaa annetaan äkillisten rakennemuutosten hoitamiseen työllistämis koulutus ja erityistoimenpiteisiin ja lisäksi myöskin kainuun kehittämisrahaan

henkilöehdokkaiden osalta tiukennettiin jo vaalirahoitusta koskevaa säännöstöä ja nyt tuon kokonaisuuden toinen paketti on päätettävänä täällä eduskunnassa

kun tietoja pyydetään aina pitää indikoida määritellä kenestä henkilöstä on kysymys ja myöskin määritellä perusteet minkä takia näitä tietoja pyydetään

eduskunnan asemaa pääministerin ja muiden nimitysprosessissa vahvistettiin eli hallitusneuvottelujen painopiste siirrettiin eduskuntaan ja pöytäkirjamerkinnällä todettiin että suurin eduskunnan ryhmä käynnistää neuvottelut joten säännöt olivat selvät ja tasavallan presidentin puuttumista ei tarvita paitsi kriisitilanteissa

merkittävää on myöskin se että muilta osin ei puututa tähän ratkaisuun koska presidentin palkkioon pitää puuttua vain ennen seuraavan presidenttikauden alkamista ja kesken voidaan tehdä muutoksia vain presidentin pyynnöstä

kuten aikaisemmin totesin tarkoitus on kun ratkaisut on nyt tehty välimietinnön pohjalta että siinä yhteydessä kun lopullinen mietintö tulee voidaan vielä katsoa sitten ovatko ensi eduskuntavaaleja silmälläpitäen kaikki ehdotukset asianmukaisessa kunnossa

nyt keskeistä on myöskin sitten se millä tavalla taloutta saadaan käyntiin ja mielenkiintoista tulee olemaan nähdä mikä on yritysverouudistuksen vaikutus ja minkälaisia dynaamisia vaikutuksia sillä tulee olemaan

täytyy sanoa että siinä voi olla yhtenä tekijänä se että käyttäytymismuutokset yrityksissä ovat tapahtuneet siitä johtuen että muissa eurooppalaisissa maissa yhteisöverokantoja on alennettu

tietysti tässä tilanteessa voidaan ajatella investointien aikaistamista eli sellaiset investoinnit jotka joka tapauksessa jouduttaisiin tekemään kannattaa ehkä tehdä mieluummin aikaisemmin kuin myöhemmin ja tietysti tärkeätä on se että kaikille investoinneille jotka tehdään saadaan selkeätä tuottoa

tästä syystä on tärkeätä että aina kun on jotakin syytä meillä epäillä että varoja olisi siirretty muualle ja pyrittäisiin tällä tavalla välttämään veroja niin asianomaiselta veroviranomaiselta toisessa maassa pyydetään näitä tietoja

mutta mitä erityisesti intiaan tulee haluan korostaa sitä että intiassa on erittäin paljon tietoteknistä osaamista meillä on jopa intialaisia yrityksiä jotka omistavat suomalaisia tytäryhtiöitä tänä päivänä

jos väliaikaisen vakausvälineen puoleen käännytään niin valtiovarainvaliokunnan mielestä lähtökohtana pitää olla se että silloin se valtio joka saa lainaa väliaikaiselta vakausvälineeltä antaa vakausvälineelle vakuudeksi sen pankin osakkeita jota tässä yhteydessä pääomitetaan

toisaalta laskentajärjestelmä valtakunnallisten paikkojen laskentajärjestelmä ei ole ongelmallinen mutta paikkojen sijoittaminen vaalipiireihin on erittäin ongelmallista ja se on monimutkainen ja vaikeaselkoinen

muutoinkin täytyy sanoa että jos ajattelen nyt viimeistä kahta vuotta mitkä ovat merkittävimpiä moraalisia puheenvuoroja joita yhteiskunnassamme on käytetty

olennaisen tärkeätä on kaiken kaikkiaan se että meillä on ajanmukaiset säännöt jotka ovat korkeimmalla eurooppalaisella tasolla ja jotka turvaavat rahoituksen avoimuuden